niiltä ei kevennetty vastaavalla tavalla

ja sen jälkeen kun nämä merioloihin siis nimenomaan tänne jääolosuhteisiin rakennettavat laitokset on kehitetty maailmassahan ei rakenneta jääolosuhteisiin tuulienergiaa mutta meillä tällaisia koelaitoksia me olemme rahoittamassa ja kun siellä läpimurrot tapahtuvat niin sitten varmaan tulee sen aika

minä ainakin odotan että hallitus valitsee itse sen muodon onko se tiedonanto tai mikä se onkin mutta odotan todellakin että hallitus tuo tänne uuden

urpilaiselle

ei voi olla niin että tämän asian käsittelyssä väärät ja puutteelliset tiedot jäävät siksi faktaksi jonka pohjalta hallitus tuli esiintyneeksi tässä asiassa eduskunnassa

ensinnäkin tähänkin saakka nyt on jo tilanne että jos suomalainen yritys vaikka metso vie vaikkapa japaniin niitä samoja koneita niin tämä suomalainen viejä pystyy neuvottelemaan finnveran ja vientiluoton kanssa järjestelyn jossa vientiluotto rahoittaa sen suomalaisen metson paperikonehankkeen sinne japaniin ja finnvera antaa siihen vielä takauksen

nyt tämän akuutin tilanteen suhteen mikä liittyy työttömien ihmisten kouluttamiseen kurssitukseen ja näitten aktiivitoimien vaatimaan rahaan olen samaa mieltä paljossa kuin ed

olen merkinnyt tänne vielä vastauspuheenvuorot edustajille häkkänen andersson karimäki ja jälleen kerran kopra hän ei ole kyllä paikalla ainakaan tällä hetkellä ja mikkonen

se on erittäin byrokraattinen mutta ei meidän pidä niin tehdä että me nostamme sen byrokratian edessä kädet ylös ja sanomme että ne rahat jäävät käyttämättä ja ne palautetaan brysseliin niin kuin kahdelta edelliseltä ohjelmakaudelta on jouduttu nimenomaan esr rahaa palauttamaan ja mikä vaara nytkin on olemassa minä myönnän nytkin on olemassa

minäkin todella toivon että näissä kaava asioissa missä meillä on hyvä yhteistyö ministeri vapaavuoren kanssa että ei voi tässä niitten nyt vielä kun lakimuutos täällä eduskunnassa saadaan aikaan luotaisiin ihan oikeat edellytykset sille että näissä hankkeissa päästäisiin eteenpäin

silloin kun se toimitus tapahtuu ulkomaille nykyisin valtiovalta voi tulla siihen omine rahoitusinstrumentteineen mukaan mutta silloin jos täsmälleen samanlainen toimitus tehdään omaan maahan tässä tapauksessa suomeen ja esimerkkini kaupunkiinkin vielä pieneen kaupunkiin nykyjärjestelmän mukaan tämä ei olisi mahdollista

mitä tulee esimerkiksi uudellemaalle tarkoitus on että me teemme nopeasti päätöksiä niin että siinä vaikeimmassa te keskuksessa joka on juuri uusimaa voitaisiin tehdä tarvittavat ratkaisut esimerkiksi koulutuksen hankinnasta vielä tämän kesän aikaan

ehkä tätä teemaa jatketaan huomispäivänä koska silloin tulee asiasta erityinen hallituksen ilmoitus ja nyt menemme puheenvuoroissa eteenpäin

on ollut tavattoman vaikea selittää että on kaksi eri asiaa

arvoisa puhemies

vielä muutama vuosi sitten yleensäkään euroopassa tällainen ei ollut mahdollista mutta nyt tässä on euroopassa eräät muutkin maat lähteneet vastaavaan menettelyyn

ne tehot jotka ratkaisevat pystytäänkö eri aikoina eri hetkinä itse tuottamaan se sähkö minkä me täällä kulutamme ja toinen asia on se energian määrä

mitä keskustan hallitusten aikaan tehtiin

on sellaisia kulutusaikoja jolloin me tuotamme paljon enemmän kuin me kulutamme sillä hetkellä mutta kun me emme voi varastoida sitä säästöä meidän myöhempiin tarpeisiimme niin on se viisaampaa silloin viedä ulos kuin jättää ties minne

kun ministeri ei ole paikalla ajattelin omalta puoleltani kertoa miten minä näen tämäntapaisen asian ration tai miten tämä istuu tähän suomalaiseen elinkeinoelämän tarpeistoon ja siinä ennen kaikkea tämän viennin ja teollisuuden tarpeisiin

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

mitä tulee tähän sitten mikä nyt on se suhteellinen kilpailuetu

arvoisa puhemies

se on tasan tarkkaan näin tänään viimeksi on kuultu finnveran rahoituspäätöksistä kuinka niin ja niin monikymmenprosenttisesti ne myönnetään ja niin poispäin

keskustelua ei syntynyt

asia

käykää katsomassa mitä ovat uusimmat paperiteollisuuden metsäteollisuuden tuotteet varsinkin ne mitä nyt ollaan kehittämässä mitä ollaan ottamassa tuotantoon

ennen kaikkea sitten vakuusvaateet ovat moneen kertaan täällä sanotusti kasvaneet rahoittajalla ja vähentyneet sillä rahanhakijalla

seuraa debatti ja pyydän niitä jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

ne ovat huipputeknologian huipputuotteita

nyt te itse kuitenkin olette kiristämässä energiaveroja

te olette ottamassa pois yritysten menestyksen kannalta tärkeitä tekijöitä

asia

te luovutte nimenomaan siitä uusiutuvan energian investointien paketista johonka muutama kuukausi sitten täällä yhteisesti sitouduimme ja joka juuri teidän vaalipiirinnekin kannalta on tavattoman tärkeä asia

mihinkä se ohjaavuus katoaa tässä

minä en väitä yhtään enempää enkä yhtään vähempää kuin sen että se mitä hallituksen toimesta sanottiin tässä salissa kun vastattiin perussuomalaisten välikysymykseen sekä siinä vastauksessa että käydyssä keskustelussa ei tämän päivän tiedon valossa ole enää kaikin osin totta

en minä ainakaan itke sitä

on tavattoman tärkeä asia että homma hoidetaan niin että kaikki maailman kovimmat turvallisuusnormit kaikissa rakentamisvaiheissa hoidetaan kuntoon ja että näin myöskin käytännössä tehdään

ja vielä jos puhemies sallii tästä biokaasusta sanon aivan lyhyesti vaan sen että hallitusohjelmassa on sovittu että otetaan tämmöinen pienimuotoinen biokaasu

mitä tulee siihen että hallitus joillakin asioilla heikentää ohjattavuutta niin niitä kyllä hallituksella on ja niistä arvoisa puhemies hölmöin oli se että hallitus päätti tämän vuoden alusta lähtien korottaa turpeen verotusta ja pudottaa suomalaisen puun jo kertaalleen sille päätettyä muuttuvahintaista tuotantotukea

siinä kaiketi kysymys on siitä että kysymys on sen biokaasun raaka aineen osalta kuitenkin haitakkeesta josta tavallaan irti pääsemiseksi nähdään yhden käyttökelpoisen tavan olevan nimenomaan siitä sähkön ja lämmön nimenomaan sähkön ja lämmön tekeminen

ja sen toisenkin ratkaisun osalta me edellytämme nyt paljon konkreettisempaa vaihtoehtoa sen kuuden vuoden aikaikkunan puitteissa sitten kuin missään muualla maailmassa edellytetään itsensä se mitä voimme nyt hän on sen itsessä ei missään maan äiti

ja jos näin on jos eduskunnalle on annettu hallituksen valtiopäivätoimena tietty vastaus ja sitä tuettu erilaisilla puheenvuoroilla ja se on hallituksen kertoma tälle eduskunnalle ei voi olla niin että tänne jää hallituksen viimeiseksi sanaksi tässä asiassa osin vääriin tietoihin ja osin puutteellisiin tietoihin perustuva viesti

asia

uusi järjestelmä romutettiin ei sitä nyt romutettu mutta sitä heikennettiin radikaalisti niin paljon että kivihiilestä tuli näitä kotimaisia bioenergiavaihtoehtoja edullisempi vaihtoehto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

kovin paljon tästä kokonaispotista kuitenkaan ei sitten rahaa mene

voi olla että jostakin löytyy maa joka velvoittaisi pitemmälle mutta luulen että ei löydy sellaista maata joka nyt vaatii ja velvoittaa yhtään pidemmälle kuin tällä hetkellä meillä menetellään

tämä on epäjohdonmukaisuuden huippu ja niin kuin sanottu tähän esitykseenkin liittyy ihan riittäviä ongelmia nimenomaan mankalan ja teollisuuden kannalta

ehkä niistä vielä sanon sen että tämä on kompromissi näiltä osin

me olemme käyneet pari pitkää debattia ja toivon että nyt vielä jäljellä olevassa debatissa keskitytään siihen väitteeseen mikä täällä nousi esille koskien näiden tasesiirtojen rajattomuutta tai rajallista tai rajatonta siirtoa

kernaasti voin niiltä osin yhtyä tähän kritiikkiin mutta en todellakaan siihen filosofiaan jolle tämä perustuu

mitä taas tulee kontaktiryhmään se on tärkeä muttei näiden asioitten valmistelu voi olla jonkun kontaktiryhmän asia

syöttötariffilaki on valmis

nyt kuitenkin ratkaisu oli ja on se että siihen samaan syöttötariffilakiin tulee mukaan myös tämä puupohjaisen pienen chpn syöttötariffi

arvoisa puhemies

voi kysyä eikö tuulta voisi rakentaa vielä enemmän jnp

kyllä kuitenkin niin paljon läpinäkyvyyttä pitää olla suomen kansallisen olemassaolon kannalta tärkeissä asioissa ja puolustukseen liittyvissä kysymyksissä että tavallinen kansanedustaja niin kuin minä saa riittävät tiedot siihen että pystyy muodostamaan oman kantansa ja näkemyksensä siitä mitä mieltä tuosta jutusta on

elikkä se esimerkki mitä edustaja kontula tässä käytti siitä että joskus kannattaa tehdä rikos ja ottaa siitä sanktio itsellensä ja silti pääsee voiton puolelle ikävä kyllä näissä meidän työehtojen noudattamistilanteissa pitää liian usein paikkansa

eikö biokaasua vielä enemmän mutta tämä on poliittinen kompromissi

tynkkynen on siinä ihan oikeassa että ei mitään sellaista loogista muuta yhteyttä löydy kuin arvio vaan että nämä jo vievät niin paljon veronmaksajien rahaa että nyt laitetaan ikään kuin se katto siihen kohtaan

eli siihen samaan lainsäädäntöön tulevat kaikki nämä lait joilla se syöttötariffilaki sitten lakisääteisesti normitetaan ja myöskin rahoitus lakisääteiselle pohjalle rakennetaan

antaako hallitus vakuutuksen nyt siitä että suomi ei missään oloissa mene mukaan sellaisiin järjestelyihin joissa suomalaisten pankkien asiakkaat ja omistajat joutuvat talletussuojajärjestelyn kautta osallistumaan esimerkiksi portugalilaisiin pankkeihin talletuksia tehneitten ihmisten talletusten suojaamiseen tämähän on siellä sisässä ajatuksena mukana tai näitten kriisien selviytymisrahastojen rahoittamiseen mikä myös on tässä arkkitehtuurissa mukana

mutta olen varma siitä että me käymme tämän valiokunnassa huolella läpi ja katsomme myös näitä eu oikeudellisia asioita ja sitä syntyykö tässä kansallisen lainsäädännön ja lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ja valvonnan suhteen sellaisia ristiriitatilanteita jotka asettavat tämän ikään kuin epätasavertaiseen asemaan palveluiden liikkuvuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

ja mitä tulee strategiaan ja rakenteeseen ei hallitus ole kertonut meille strategiaa hallitus on kertonut meille vain rakenteen joukko osaston rakenteen mutta ei sitä strategiaa mihin tämä joukko osastorakenne perustuu ja tätä tarkoitin kun sanoin että väärässä järjestyksessä strategia versus rakenne on menty eteenpäin

kuitenkaan hakevoimaloitten osalta ei sitä kattoa ole ja se on jo perusteltu silläkin että sen puun käyttö on kuitenkin niin edullista sitten tässä muodossa

ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja mikkoselle ja jos ulkoministeri haluaa vielä jonkun sanan sanoa totta kai ja sen jälkeen siirrytään varsinaiseen puhujalistaan

minä yritin ja pidin mahdollisena että ne olisivat erillisiä lakeja mutta monen tässä erittelemättömän syyn summana päädyttiin tähän ja itsekin pidän myöskin sitä ihan kelpoisena ratkaisuna

voisi vähän kuvailla näinkin suomen tilannetta että on paljon sellaisia hyödykkeitä sellaisia investointihyödykkeitä jotka itse asiassa koko maailman kannalta kannattaisi tuottaa juuri suomessa koska me teemme täällä ne pienimmällä energiankulutuksella ja pienimmillä päästöillä nimenomaan täällä suomessa

asia